arvoisa herra puhemies

tässä esityksessä ehdotetaan lainsäädäntöön tehtäväksi tekniset muutokset jotka johtuvat lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontaviraston perustamisesta

näiden teknisten muutosten lisäksi esitetään tehtäväksi joitakin sisällöllisiä muutoksia jotka johtuvat perustuslaista ja perustuslakivaliokunnan kannanotoista

kaikki nämä asiat olivat mielessä jo silloin kun lääkelaitos lopetettiin ja fimea perustettiin mutta fimean perustamisella oli niin kiire että näitä asioita ei ehditty hoitaa

tämän vuoksi sosiaali ja terveysvaliokunta ehdottaa että sosiaalihuoltolakiin kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin ja yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettuun lakiin ehdotetut muutokset tehtäisiin aluehallinnon uudistamista koskevan esityksen käsittelyn yhteydessä jolloinka luovuimme tästäkin osiosta joka tässä paksussa hallituksen esityksessä oli mukana

arvoisa herra puhemies

tämä takuueläke on luultavasti suurin sosiaaliturvauudistus suomessa tällä vuosisadalla ja sen linjauksethan tehtiin jo matti vanhasen kakkoshallituksen ohjelmaa laadittaessa ja sata komitea sitten lopullisesti linjasi tämän takuueläkkeen tammikuun lopulla viime vuonna

arvoisa puhemies

lääkealan keskukseen etsitään nyt pääjohtajaa eikä ole vielä löytynyt

saamieni tietojen mukaan kuopiossa ei myöskään ole tiloja tätä toimintaa varten

suomessa on kiistatta pohjoismaiden paras apteekkilaitos

nyt ed

apteekki on apteekkarin omistama yksityinen liikeyritys ja luvan antaa fimea apteekkarille harjoittaa apteekkitoimintaa ja hänen tulee hoitaa apteekkia itse ja apteekkari on proviisori

eläke on veronalaista tuloa

palkansaajat maksavat sen takia prosentuaalisesti vähemmän koska valtio maksaa yhä enemmän tästä sairaanhoitovakuutuksesta

jos lääkelaitos olisi saanut toimia entisessä paikassaan entisten työntekijöiden voimin olisi valtiolta kulunut vain noin miljoona euroa vuodessa koko tämän lääkevalvonnan hoitamiseksi koska lääkelaitoshan kerää toimintamäärärahansa myymällä palveluja lääkeyrityksille ja tutkijoille

takuueläke yhteensovitetaan muiden eläkkeiden kanssa ja se pienenee sitä mukaa kuin työeläkkeet kasvavat ja se vaikuttaa asumistukeen johon tietenkin oppositio on kiinnittänyt huomiota

annosjakelusta tulee tässä hallituksen esityksessä tarkempia ohjeita ja fimea antaa luvan annosjakelulle joko apteekille tai sairaala apteekille

takuueläkettä täytyy hakea kelasta ja tämän vuoksi valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen että kela informoi hyvin takuueläkkeen saajia ja ottaa jopa henkilökohtaisesti yhteyttä näihin henkilöihin jotka tätä eläkettä tulevat saamaan jotta he varmasti ymmärtävät sitä hakea eivätkä jää sitten ilman sitä ensi maaliskuun alussa

alueellistamispäätöksen vuoksi toiminta tökkii ja kustannukset nousevat myös muissa valtion laitoksissa kuten thlssä ja valvirassa

helsingin yliopisto ja kuopion yliopisto saavat edelleen pitää apteekkia lähinnä farmasian opetukseen liittyvässä tarkoituksessa

takuueläke on suuri etu kaikkein pienituloisimmille ja köyhimmille ihmisille vanhoille sekä vammaisille

arvoisa puhemies

kukin kunta voi itse arvioida tarvitseeko se lisää apteekkitoimintaa sivuapteekkia tai palvelupisteitä ja anoa sellaista fimealta

ja kun hevosia pidetään ainoastaan harrastusta varten niin kyllä minun mielestäni harrastukset pitää maksaa niiden jotka harrastavat sitä

lääkkeitä saa edelleen myydä väestölle ainoastaan apteekissa ei siis lääkkeitä päivittäistavarakauppoihin mikä on erinomainen asia tässä maassa

kuitenkin kasvisrohdosvalmisteita ja homeopaattisia valmisteita voi myydä fimean luvalla myös muissa kaupoissa jos siis fimea on antanut niille luvan

ykn edustajat

nikotiinivalmisteita saa edelleen myydä päivittäistavarakaupoissa ja huoltoasemilla joka lakimuutos tuli edellisen hallituksen aikana ja jota itse vastustin koska nikotiinivalmisteet olisi mielestäni pitänyt säilyttää apteekeissa niistä kun on tulossa viihdetuotteita

esityksen tavoitteena on parantaa työpaikkojen työterveyshuoltojen yhteistyötä ja toteuttaa työkyvyn hallintaa ja edistää siis työssäviihtyvyyttä ja mahdollisesti pidentää myös työuria mistä on paljon puhuttu

ihmettelen edelleenkin sosiaalityöntekijäkansanedustajia jotka sanotte että teidän omat kolleganne kentällä eivät osaa hoitaa tätä asiaa tai eivät voi hoitaa sitä

mehän olemme moneen kertaan nimenomaan tässä mietinnössä sanoneet että tätä lakia voidaan soveltaa ainoastaan erittäin harkiten

kyllä silloin saimme sen käsityksen että kela tulee huolehtimaan siitä että kaikki jotka ovat siihen oikeutetut todella sen saavat koska kelallahan on erittäin hyvät tietojärjestelmät kaikista kansalaisista

työterveyshuolto on erittäin tärkeä terveydenhuollon alue

työterveyshuolto ei saa kulkea siihen suuntaan että tehtäisiin pelkkää sairaanhoitoa vaan ehkäisevän terveydenhuollon tulee olla tärkeä ja määräävä asia

tämä lakimuutos todella kehittää työterveyshuoltoa parempaan suuntaan eli ennaltaehkäisyyn

varmasti vaalikentilläkin tapaamme eniten niitä ihmisiä jotka ovat juuri sosiaali ja terveysasioista kiinnostuneita joten olemme erittäin tärkeällä sektorilla

omasta mielestäni työnantajien tulisi vain paremmin seurata työterveyshuollon tuloksia jotta tämä toiminta olisi mahdollisimman optimaalista

muita suurempia uudistuksiahan on että kuntoutus psykoterapia tulee kelakorvattavaksi

siinä on useita useita järjestämispykäliä jotka eivät ehkä avaudu kaikille ihmisille jotka eivät ole tähän lakiin niin tarkasti perehtyneet mutta terveydenhuollon ammattilaiset ovat kyllä huomanneet miten suuria velvoitteita esimerkiksi sairaanhoitopiireille tulee tämän lain myötä

arvoisa puhemies

kokoomus ei käsittääkseni halua poistaa kelakorvauksia koska niiden avullahan saadaan ihmiset joilla on varaa maksamaan myös omasta hoidostaan

arvoisa puhemies

tämä vammaispalvelulain uudistus on erittäin tervetullut ja se on eräs parhaita lakiesityksiä mitä ministeri risikon aikana on saatu

esimerkiksi puolet hammashoidostahan tapahtuu yksityishammaslääkäreiden toimesta ja jos nyt poistaisimme kelakorvaukset olisi aika todennäköistä että kaikki nämä ihmiset vuotaisivat julkisen terveydenhuollon puolelle ja meillä ei olisi millään kapasiteettia rahaa eikä mahdollisuuksia ottaa heitä hoitoon

vammaisjärjestöt ovat myöskin sen erittäin hyvin hyväksyneet

mutta yleensähän se on niin että kun on oikein syrjäseutu niin eihän siellä ole sitten muitakaan kauppoja ei siellä ole kenkäkauppaa eikä liivikauppaa eikä muutakaan kauppaa joten jos nyt joutuu käymään muutenkin kaupungissa kaupassa niin hyvinhän sitten käy myös apteekissa

totta kai näitä etuisuuksia voidaan parantaa heti kun kunnilla ja valtiolla on siihen varaa mutta tämä on aivan erinomainen avaus

varmaan tällaista verkkomyyntiä pitäisi edistää tässä apteekkitoiminnassakin mutta se on vielä haittaa

päättynyt

kuin myös neuvosto ekstaasia vetoisuus ja terve aika alkuvaiheessa

eli ei ole mitään syytä häiritä työterveyshuoltoa joka nyt kaikkien tutkimusten ja omienkin mielipiteidemme mukaan toimii erinomaisesti

kokoomuksen kantahan on se että koko perusterveydenhuolto tulisi saattaa yhtä hyvään kuntoon kuin työterveyshuolto eikä päinvastoin

suomalainen terveydenhuolto on edelleen korkeatasoista ja muihin kehittyneisiin maihin verrattuna se on halpaa

kun saadaan terveydenhuoltolaki niin osa järjestämisestä sisältyy tähän ja tulee sujumaan sen jälkeen erinomaisen hyvin

yksi asia jota valtiovarainvaliokunta ei ollenkaan huomioinut oli sosiaali ja terveysvaliokunnan huomio siitä että evo rahoitus on edelleen jäljessä

valtiovarat eivät nostaneet evo rahoitusta ollenkaan ja olenkin aika murheellinen siitä että ehkä lääketieteellinen tutkimus tulee vähitellen heikkenemään kun tätä evo rahoitusta ei saada korjattua

södermanin kanssa siitä että on aivan epämoraalista maksaa todella näin korkeita palkkoja kuin näillä eläkeyhtiön johtajilla on

meille pitäisi luoda mahdollisuus verohelpotuksiin jotta voisimme tehdä pitempiä työuria

arvoisa puhemies

työterveyshuolto on todella erittäin arvokas asia ja varmasti yksi syy siihen miksi me olemme niin menestynyt kansakunta on se että meillä on ollut niin hyvä työterveyshuolto ja me olemme jaksaneet työelämässä suhteellisen hyvin joten työterveyshuoltoa ei mitenkään pitäisi mollata eikä vähentää

erkki virtanen on kyllä oikeassa että työterveyshuollon puoleen käännytään usein jopa turhaan ja sen takia sanoinkin tuossa avauspuheenvuorossa että olisi erittäin hyvä että työnantajat ottaisivat paremman vastuun siitä mihin ne rahat oikeasti menevät ja valvoisivat tätä omaa työterveyshuoltoaan ja minä uskon että tämä laki on hyvä asia siihen suuntaan

työttömyys ja lomautuksethan kasvavat nyt nopeasti ja niinpä olemmekin jo tällä viikolla vastaanottaneet useita lähetystöjä eri ammattiyhdistyksistä jotka kertovat siitä ahdingosta mikä nyt on vallalla kun työttömyys yhtäkkiä kasvaa

tämä lakiesitys onkin siinä mielessä hyvä että se tuo mahdollisuuden ennakkomaksun suorittamiseksi kahden kuukauden ajalta

tämän hallituksen esityksen tavoitteena on vahvistaa työttömyysvakuutusrahaston taloudellista kestävyyttä suhdannepuskurin toimivuutta sekä työttömyysvakuutusmaksujen vakautta ja kohtuullista tasoa

kuitenkin jää tässä laissa työttömyyskassojen harkintaan se kuinka paljon tätä maksetaan peruspäivärahan yli

suhdannepuskurin tarkoitus on alun perin ollut turvata työttömyysvakuutusrahaston maksuvalmiutta eri suhdannetilanteissa

aikaisemmin suhdannepuskurin sallittu enimmäiskoko on kuitenkin ollut liian pieni ja nyt siihen säädetään lailla rajat joiden sisällä työttömyysvakuutusmaksun määrästä voitaisiin säätää valtioneuvoston asetuksella

tämä saattaa pidentää käsittelyaikoja sillä joudutaan ehkä tekemään uusi käsittely monien kohdalla ja jopa perimään takaisin mutta tämä on tämmöinen pikalaki nyt näiden työttömien auttamiseksi

työttömyysvakuutusmaksusta säädettäisiin siis tämän ehdotuksen mukaisesti pääsääntöisesti asetuksella tästä lähtien

arvoisa herra puhemies

tässä siis sidotaan perusturvaa kansaneläkeindeksiin

siis vähimmäismääräinen kuntoutusraha vähimmäismääräinen sairaus äitiys erityisäitiys isyys vanhempain erityishoitoraha sidotaan kansaneläkeindeksiin

tulevaisuudessa tietenkin näihin vähimmäisetuisuuksiin täytyy tehdä myös kertakorotuksia koska eihän tämä kansaneläkeindeksi kokonaan estä sitä että nämä etuudet pienenevät vuosi vuodelta palkkatasoon verrattuna

valiokuntamme huomauttaa myöskin siitä että opintotuki jäi nyt sitomatta indeksiin kokonaan tässä esityksessä ja sen takia se täytyy tulevaisuudessa ottaa huomioon

hallitus oli indeksiin sitomisesta yksimielinen

arvoisa herra puhemies

kunnat järjestävät sosiaali ja terveyspalveluista suurimman osan

kuntien talous tulee ensi vuonna olemaan erityisen kireä koska kuntien menot ovat kasvaneet nopeammin kuin tulot ja valtionosuudet

tätä ei nyt valitettavasti tapahdu vaan terveydenhoitomme on kokonaisuudessaan liian hajanainen ja käypä hoito ohjeita ja hyviä käytäntöjä ei noudateta jokaisen potilaan kohdalla

arvoisa puhemies

terveydenhoidon vaatimukset kasvavat koska kansa vanhenee ja työvoimaa on vaikeaa saada

kannatan lämpimästi ministeri risikon esittämää sosiaali ja terveysalueen mallia eli sote mallia mutta se ei tarvitse olla ainoa malli vaan meillä voi olla sosiaali ja terveystoimessa myös muita malleja kuten piirimalli kuten päijät hämeen malli jo on ja ehkä kainuun hallintokokeilu

kerolan kanssa juttelimmekin tuossa äsken miksi emme voi hyväksyä miksi riitelemme siitä kumpi malli on parempi koska näiden kahden mallin rajahan on aika liukuva ja hyvin voimme hyväksyä sen että on erilaisia malleja kuten esimerkiksi etelä karjalan sairaanhoitopiirin järjestelyjä voidaan kutsua yhtä hyvin sote malliksi kuin piirimalliksi

ei sitä nyt kannata joka puheessa sanoa että sekin on ollut huono asia

toivon todella että terveydenhuoltolaki ja terveydenhoidon ja sosiaalitoimen järjestämislaki saadaan viimeistään huhtikuussa eduskuntakäsittelyyn ja voimaan ensi vuoden alusta

tämä on valitettava kehitys koska raha automaattiyhdistyksen rahat vähenevät muutenkin ja nämä samat järjestöthän saavat rahaa sekä raha automaattiyhdistyksestä että olisivat saaneet tästä terveyden edistämisen rahasta

anneli kiljusen kanssa samaa mieltä siitä että se varmasti tulee pudottamaan omaishoidon tuen määrää monien henkilöiden kohdalla ja sen takiahan kunnat varmasti joutuvat maksamaan lisämaksuja näille ihmisille kuten nyt esimerkiksi lasten tuessa tapahtuu

jos siis tulkkipalvelut ja elatusmaksut hyvin toimivat kelassa niin miksei myös omaishoidon tuki siellä toimisi mutta siitä maksetaan sitten vaan se perusosa ja kuntien täytyy sitten kompensoida se osa mitä kela ei maksa

arvoisa puhemies

todella ensimmäisen käsittelyn yhteydessä puhuimme pitkään tästä uudesta haittaluokituksesta eli siitä asetuksesta joka on nyt luonnosvaiheessa

selvittelin erittäin tarkasti mistä tässä on kysymys ja todellakin suurin osa haittaluokista säilyy ennallaan mutta joitakin alennuksia on ja joitakin ylennyksiä on tässä niin kuin esimerkiksi nämä sokeat

se ei kuitenkaan vaikuta heidän palveluihinsa millään tavalla eikä heidän työkykyisyyteensä

esimerkiksi jos on neliraajahalvaus tai jos on sokea ja kuuro niin se on pahempi haitta kuin pelkästään sokeus

meidän mietinnössämme on hyvin tarkasti ja paljon pitemmin selitetty tämä asia mistä ed

taiveaho puhuu tuossa lausumassaan

eli siis tätä haittaluokitusta ei missään tapauksessa saa käyttää palvelujen saamiseen tai johonkin muuhun tarkoitukseen mihinkä sitä ei ole laitettu

tämän vuoksi myöskään sak tai sttk eivät lausunnoissaan tällaista hyvin tarkkaa sääntelyä kannata

mutta on erittäin hyvä että on erittäin vaikeita vammoja ja vähemmän vaikeita vammoja ja sitten on pieniä vammoja eli kyllä tämä on hyvä uudistus

mutta tämä sekavuus on ihan totta eli esimerkiksi tämä lomakorvausten jaksotus täytyisi purkaa mahdollisimman nopeasti

valitettavasti opintotuen sitominen indeksiin on jäänyt tästä pois budjettisyistä mutta se on varmasti agendalla aivan ensi hallituksen ohjelmassa

niin me kävimme aikanamme ja niin kaikki tulevat käymään töissä opiskelun aikana koska sehän valmentaa silloin työelämään ja siitä sitten saa sitä rahaa

anneli kiljusen sanomaan täysin muunnettuun totuuteen siitä että tämä hallitus tai edellinen tai sitä edellinenkään olisi jotenkin erityisesti tukenut yksityistä terveydenhuoltoa

ei tämä hallitus eikä edellinen eikä kai teidänkään aikainen ole tukenut millään tavalla yksityistä terveydenhuoltoa lisää

tämäkin esitys on sata komitean tulosta ja siinä ehdotetaan siis että perusturvaa määräajoin tarkistetaan kokonaisuutena

esityksessä arvioidaan että se tehtäisiin joka neljäs vuosi

perusturva ei tarkoita pelkästään perustoimeentuloa turvaavia etuisuuksia vaan myös kansalaisten toimeentuloa kokonaisuutena eli sekä sosiaaliturvaedut ansiotulot verotus erilaiset maksut kuten päivähoitomaksu terveydenhuollon asiakasmaksut että sairaanhoitomaksut kaikki otettaisiin huomioon tässä arviossa

valiokunta pitää tärkeänä sitä että arviossa ei tarkastella pelkkää perusturvaetuutta vaan myös siis esimerkiksi verotusta koska matalapalkka aloilla työskenteleviä henkilöitä on runsaasti

palkansaajien tutkimuslaitos totesikin että jos perusturvaa ei tarkkailla niin saattaisi syntyä semmoinen ei tarkkaillani saattoi syntyä semmonen tilanne että matalapalkkaiset työntekijät joutuisivat pienemmälle tulolle kuin ne jotka elävät perusturvalla

sak totesi lopuksi asiantuntijalausunnossaan erittäin viisaasti että säällinen toimeentulo ja hyvä elämä ovat jokaisen kansalaisen oikeus

arvoisa puhemies

mutta tätäkin keskustelua kuunnellessa huoneessani ja täällä salissa huomaa heti sen että mitään oikeita korjausehdotuksia tämän finanssikriisin tai laman taltuttamiseksi ei oppositiolla ole sen kummemmin kuin ei hallituksellakaan ole muita keinoja kuin niitä mitä jo on käytetty

veneenrakentajat ovat kuitenkin sitä mieltä että hyvillä vientiponnistuksilla maailmassa aina löytyisi sellaisia ostajia jotka olisivat kiinnostuneet suomalaisista korkeatasoisista veneistä

puuteollisuuden esimerkiksi tulisi mieluumminkin siirtyä mekaanisen puunjalostuksen alueelle ja esimerkiksi myydä puurakentamisen know howta

yleensä osaaminen jossain laitoksessa tai yrityksessä kehittyy useiden vuosien jopa vuosikymmenien aikana eikä meillä ole syytä hävittää valtion toimin tätä osaamista

viime lauantaina kuten ed

opetusministeriön tulisi nyt valvoa että jokainen valmistunut ylioppilas tai peruskoulun päättänyt oppilas löytäisi itselleen opiskelupaikan tai harjoittelupaikan työelämästä

välivuosia ei kannata kovin monta pitää

arvoisa herra puhemies

nyt on itsestään selvää että tupakointi on ravintolassa kielletty vaikka silloin kun me tätä lakia valmistelimme muistan hyvin kuinka valiokunnassa mietimme että eihän se millään voi toteutua ihmiset joka tapauksessa tupakoivat ravintolassa ja kuka sitä valvoo että he eivät tupakoi